ministeri wallin puhui tuossa omassa puheenvuorossaan pandoran lippaan aukaisemisesta että pandoran lipas olisi auennut jos dragsvikin säilyttämisen poliittinen ohjaus olisi kerrottu avoimesti eduskunnalle

ansio naisten tekemästä työstä menee useimmiten miehille ja naisten osaksi jää monesti palkaton työ kotitalous ja maataloustöissä ja epävirallisen sektorin töissä kuten käsityöläisyydessä

kyllä nyt kävi niin että pandoran lipas avautui nimenomaan sen vuoksi että tätä puolustusvoimauudistusta varuskuntien lakkautuslistaa ei tarkasteltu eikä tuota työtä valmisteltu parlamentaarisesti ja siksi että ministeri wallin harhautti aivan selvästi eduskuntaa väittäessään että varuskuntaratkaisut tehtiin vain ja ainoastaan maanpuolustuksellisista tarpeista ja että poliittisella ohjauksella ei ollut minkäänlaista roolia tässä valmistelussa

ammattikorkeakoulujen ja työelämän yhteistyön keskeisiksi hyödyiksi on tuoreen selvityksen mukaan arvioitu uusien työntekijöiden rekrytointi uuden tiedon ja osaamisen lisääminen työpaikoilla ja yhteistyön antama näkyvyys alueellisesti

alhaiset ja tiheään toistuvat synnytykset huonot hygieniaolot sekä terveyspalvelujen ja tiedon vajavuus tekevät tilanteen parantamisesta erittäin vaikean

ne vanhukset joilla oli paljon esteitä liikkumisessa jotka pelkäsivät mennä ulos taikka eivät jaksaneet yksin esimerkiksi nostaa rollaattoria portaita alas tarvitsisivat henkilökohtaisen avustajan ulkoiluun

on selvää että heikko lisääntymisterveystilanne vaikeuttaa monin tavoin naisten ja tyttöjen yhteiskunnallisen aseman edistämistä

työ ja elinkeinoministeriö ja okm vahvistavat yhteisessä tutkimus ja innovaatiopoliittisessa linjauksessa ammattikorkeakoulujen tki työtä määräaikaisella erityisrahoituksella kuten täällä on tullutkin jo esille

afganistanissa on vakava pula koulutetusta terveysalan henkilökunnasta ja epävakaa turvallisuustilanne vaikeuttaa olennaisesti terveydenhuolto olojen järjestämistä etenkin maaseudulla

pääministeri kataisen pitää mielestäni myös viipymättä kertoa eduskunnalle miksi hän väitti valmistelun epäpoliittisuuden olleen absoluuttinen fakta kun nyt kaikki tiedämme että se oli kaikkea muuta

rantanen nimittäin järkyttyi syvästi siitä niin kuin moni muukin on järkyttynyt että moni vanhus joutuu tyytymään pelkkään sisälläoloon ja jopa pelkää ulkomaailmaa

arvoisa puhemies

tki työn osuus vahvistuu myös keskustelussa olevassa laissa kun puhutaan ammattikorkeakoulujen rahoituksesta

olen ylpeä monipuolisen kokemuksen omaavasta ja arvostetusta kansainvälisestä järjestöstä marie stopes internationalista jonka työ seksuaali ja lisääntymisterveyden edistämisessä afganistanissa on tuottanut erinomaista tulosta

puolustusvoimauudistus on niin iso asia että se on nyt kyllä keskeytettävä ja aloitettava puhtaalta pöydältä ja parlamentaarisesti

lyhyesti

tässä uudistustyössä on tärkeää varmistaa että myös koko tässä innovaatiorahoituksen kentässä tunnistetaan ammattikorkeakoulujen merkitys tutkimus ja innovaatiotoimijana

arvoisa puhemies

tämä uudistus ja tämä hässäkkä mikä tässä on syntynyt on sellainen farssi että kyllä eduskunnan pitää saada faktat pöytään ja perustelut ja päästä itse vaikuttamaan siihen millainen tästä suuresta ja tarpeellisesta uudistuksesta tulee

taantumassa eletään nytkin

tähän huonoon kierteeseen me voimme nytkin vastata osaamista kehittämällä uutta yrittäjyyttä vahvistamalla ja ottamalla tehokkaammin käyttöön koko ketju josta äsken puhuinkin jossa juuri ammattikorkeakoulut ovat erittäin tärkeä osa

miksi ministeri wallin

ja kertokaa nyt ihan oikeasti mihin nämä säästöt joita te toisaalta väitätte tulevan ja toisaalta puheessanne ette väitä että edes haetaan mihin nämä perustuvat

ja miksi isät pohjoismaissa käyttävät herkemmin näitä isävapaita

vaikutuin järjestön työstä sekä siitä että tuo järjestö oli saanut myös miehet uskomaan että äitiys ja lapsikuolleisuuden vähentäminen on mahdollista ja tärkeää ja että siihen tarvitaan myös mies

me toivomme tietenkin että suomessakin tämä kotihoidon tuki olisi ansiosidonnainen jolloin tuo raha olisi huomattavasti suurempi kuin tämän hetken kotihoidon tuki

suomalaisilla on erittäin paljon osaamista ja annettavaa siviilikriisinhallinnassa oikeusjärjestelmän kehittämisessä ihmisoikeuksien vahvistamisessa ja koko siviiliyhteiskunnan rakentamisessa

lähetekeskustelua varten esitellään päivän yksi kolmasosan valtioneuvoston selontekoon sotilasosaston asettaminen korkea valmiuteen osana ruotsin suomen norjan viron liettuan latvian ja irlannin muodostamaan euhun

haluan muistuttaa edustaja haataiselle että silloin kun tämä lukumäärä oli seitsemän niin se oli nimenomaan toimeksiantosuhteista perhehoitoa eikä suinkaan ammatillista perhehoitoa

arvoisa puhemies

euroopassa ja suomessa suhtaudutaan mielestäni varsin välinpitämättömästi kehitysmaiden lasten naisten ja myös miesten orjuuttamiseen seksikaupan kauppavälineiksi

minä en ymmärrä mikä hämäryys tässä nyt sitten yhtäkkiä tulee koska ammatillinen perhehoitaja toimii usein laitosluvilla ja valvira valvoo niitten toimintaa muun muassa ja kunnat valvovat ihan samalla tavalla toimeksiantosuhteista perhehoitoa

jos puhutaan sitten perhehoidon laadusta niin minä sanon että se laatu ei kyllä synny siitä onko yksi hoidettava vai vaikkapa neljä tai viisi

kyllä se syntyy siitä että oikeat ihmiset hakeutuvat perhehoitoon soveltuvuudesta siis valmennuksesta ja erityisesti siitä että kunnat tarjoavat perhehoitajien sijaisvanhempien tarvitsemat tukipalvelut

nigerialaisten prostituoitujen lisääntynyt tuonti eun alueelle osoittaa kuitenkin että ihmiskaupan hillitsemisessä ei ole onnistuttu eikä siinä tulla todennäköisesti onnistumaan niin kauan kuin seksin ostoa pidetään hyväksyttävänä

arvoisa puhemies

se on aivan olennainen kuntien tehtävä tässä

arvoisa puhemies

mutta yritinkin tuossa nyt juuri sanoa että ennen kuin se laskettiin neljään se oli seitsemän kun olen itse ollut tekemässä näitä lakiesityksiä myös tässä talossa

mutta ei tässä mitään taivasta ole tipahtanut niskaan silloin kun toimeksiantosuhteinen perhehoito sai ottaa seitsemän ja varmaankin silloinkin hyvin harvoissa paikoissa oli se seitsemän mutta se mahdollista ja se oli joustava

päivi lipposen vetämä koulutusvientityöryhmä sai aikaan mielestäni kyllä erittäin hyviä ehdotuksia koulutusviennin tehostamiseksi ja parantamiseksi

on erittäin tyypillistä että kun edellyttää että hädänalaisessa asemassa olevia ihmisiä pitää auttaa saa kyllä heti niin kuin tässäkin salissa vähättelevästi maailmanparantajan leiman otsaansa

esimerkiksi se että ilman sitä että me voisimme viedä tutkintoja ulkomaille me emme voi ottaa sitä suurta harppausta ja steppiä joka meidän pitäisi voida ottaa

ammattikorkeakoulut joista itsekin siviilielämässä edustan yhtä ovat saaneet miljoonien arvoisia kauppoja aikaiseksi ihan peruskoulutuksesta terveydenhoitajakoulutuksesta sairaanhoitajakoulutuksesta ammatillisesta koulutuksesta ympäri maailmaa näihin kehitysmaihin mutta monet haluaisivat ostaa kokonaisia tutkintoja

me olemme eun jäsen ja minusta meillä on yksinkertaisesti velvollisuus auttaa hätää kärsiviä niin suomessa suomalaisia kuin näitä romanejakin jotka ovat alisteisessa asemassa

kun puhutaan koulutuksen roolin merkityksestä niin kokonaisia koulutusjärjestelmiä pystyttäisiin kehittämään näissä köyhissä maissa jos meillä olisi väljemmät säännöt ja jos me poistaisimme koulutusviennin esteet

kielen ja suomalaisen kulttuurin opetuksen rinnalla maahanmuuttajat tarvitsisivat maahan tultuaan välittömästi ja erittäin kipeästi tietoa suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta muun muassa verotuksesta oikeuksista ja velvollisuuksista

kun tuota opetusta järjestetään niin siellä on kohdattu selkeästi sellaisia ongelmia että jos ei ole lukutaitoa millään kielellä oppiminen on todella hidasta

järjestöt kertovat että meillä on olemassa naisia jotka elävät neljän seinän sisällä ja jotka eivät edes tiedä että koulutusta voisi saada ja niin edelleen

sitten kun maahanmuuttajat vielä asutetaan samoihin taloihin ja samoille alueille tulee usko että ilman kielitaitoakin selviää ja tulee myös vääriä käsityksiä suomalaisesta lainsäädännöstä suomalaisista oikeuksista ja velvollisuuksista ellei heille todella näitä asioita kerrota

nyt opposition etenkin sosialidemokraattien pitää kertoa mitä tapahtuu sinä tilanteessa jossa irlannin rahoitusmarkkinat romahtavat ellei mitään tehdä

nyt suomalaiset haluavat tietää

kyllä suomen linjan on oltava entistä käytännönläheisempi ja yhteistyöhaluisempi sellaisen eun rakentamiseksi joka on yhtenäisempi ja keskittyy isoihin asioihin eli talouden kasvun ja uusien työpaikkojen luomiseen tietenkin hyvinvoinnin ja turvallisuuden lisäämiseen sosiaalisen ja alueellisen kehityksen tasapainottamiseen ja vakaan kansainvälisen kehityksen edistämiseen ja kriisien ratkaisemiseen

arvoisa puhemies

kaavoituksella säädellään rakennettavien asuntojen keskikokoa mutta niillä pahimmillaan luodaan epätasapainoa kysynnän ja tarjonnan välille

arvoisa puhemies

hallitukselta on selkeästi puuttunut yhtenäinen näkemys euroopan unionin ja euroalueen kehittämisen suuntaviivoista ja tämä on tietysti hyvin ikävää aikana jolloin unionin poliittinen ja taloudellinen integraatio huimaa vauhtia vain syvenee

ymmärrän reumaa sairastavien hädän erityisesti lasten

toinen esimerkki

valtakunnallisiin alueiden käytön tavoitteisiin pitäisi ehdottomasti saada selkeä kirjaus siitä että ekologinen maaseuturakentaminen sitä nimittäin harjoitetaan siellä on yhteiskunnan edun mukaista esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjumiseksi

ja tätä kehitystä tietenkin ovat vauhdittaneet eurokriisin käsittelyyn liittyneet päätökset

siellä on kolme reumalääkäriä kaksi reumaan perehtynyttä ortopediä yksi reuman hoitoon perehtynyt lastenlääkäri ja kaiken lisäksi vielä professuuri nimenomaan reumaprofessori

arvoisa puhemies

globaali vaikutusvalta edellyttäisi eulta johdonmukaisempaa toimintaa jossa hyödynnettäisiin myös eun sisäisiä politiikkalohkoja

kyllä minusta sen kokoisessa sairaanhoitopiirissä he vakuuttavat että heillä on asiat kohtuullisen hyvin jo nyt organisoitu ja myös pirkanmaalla kuten ministerin puheenvuorossa tuli esille

arvoisa herra puhemies

eurooppaneuvoston puheenjohtajan ja korkean edustajan viran perustamisella ja ulkosuhdehallinnon luomisella pyrittiin aivan oikein vahvaan johtajuuteen ja johdonmukaiseen politiikkaan mutta me kaikki tiedämme että näin ei suinkaan ole käynyt

arvostan ministeri gustafssonin halua käydä ammattikorkeakouluissa ja käydä myös tätä keskustelua loppuun saakka siitä että voisimme löytää parempia ratkaisuja kuin nyt tämä esitetty

nyt pitää kaikki voimat keskittää siihen että nämä reumasairaat löytäisivät nyt mahdollisimman läheltä sen oikean ja parhaan hoitopaikan tämän jälkeen kun tämä surullinen konkurssi tapahtui

yhden nuoren syrjäytymisestä koituva taloudellinen menetys on arvioitu varovaisestikin noin miljoonaksi euroksi

arvoisa puhemies

mutta edustaja pelkoselle haluaisin sanoa että kun ammattikorkeakoulujen aloituspaikkoja nyt tässä zoomataan mihin niitä jätetään mistä niitä leikataan niin ammattikorkeakoulun vetovoiman ja läpäisyn ja kaikkien tämmöisten asioiden piti olla ykkösenä

eikö syrjäytymisen ehkäisy ole avainasia ja eikö meillä pitäisi olla vieläkin voimakkaampia panostuksia juuri syrjäytymisen ehkäisyyn ja siihen varaa tälläkin hetkellä

toiminta on reagoivaa ja se on ollut etenkin viime aikoina yksittäisten jäsenmaiden johdettavissa ja talouskriisi tietenkin on vielä vaikeuttanut myöskin tätä ulkopoliittista vaikuttamista

siirtymäsäännöksen vuoksi ministeriö on muuttanut jälkikäteen ammattikorkeakoulujen perusrahoitusta niin sanottujen siirtoerien kautta

nyt kun tarkastellaan ammattikorkeakoulujen vetovoimaa niin kolme pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulua on siellä huonoimpien ammattikorkeakoulujen joukossa että kannattaa nyt miettiä sitten tätäkin eikä mantran lailla hokea vaan sitä että asiat ovat nyt valtavan hyvin järjestyksessä

ulkoasiainvaliokunta on huomauttanut näistä asioista ja ulkoasiainvaliokunta totesikin että eusta on tullut poliittisten kompromissien kautta yhteisö jonka nykyistä toimintaa kuvaa eritahtisuus ja kansallisten intressien korostuminen

arvoisa puhemies

suomessa on tällä hetkellä euroopan toiseksi korkeimmat kansalaisten omavastuuosuudet terveydenhuoltomaksuissa ja pelkään todella että palveluseteli tulee edelleen lisäämään niitä